nämä ovat semmoisia paikkoja että niissä ei vierailla päivittäin eikä asioida mutta silti on merkittävä asia jos puoli suomea jää ilman hallinto oikeutta

tämä jakaa yliopistot kahteen kastiin

vastaavia poikkeuksia on ennenkin haettu ja menestyksekkäästi saatu

toisena asiana kun täällä ovat pohjoisen edustajat kantaneet huolta pelson vankilasta ottaisin ylitornion avovankilan aseman myös esille

no nyt istuva hallitus on kuitenkin valinnut itselleen helpon mutta suomalaisten kannalta haitallisen reitin kun se on pakottamassa suomalaiset eu muottiin tavalla joka etenkin nyt keskellä lamaa on suureksi vahingoksi

tätä kehitystä vahvistaa myös se että rahalahjoitusten keruussa onnistuneet yliopistot tulevat saamaan rahaporkkanoita

se laitos on hyvin toimiva ja pohjois suomen kannalta erittäin tärkeä

pelkona on että toisten yliopistojen kerätessä elinkeinoelämältä kerman päältä jäävät maakuntien yliopistot mopen osalle ja niitä uhkaa näivettyminen

hämmästelin tuossa tätä puheenvuoroa jossa käytiin tätä rajanvetoa työttömien ruokalan osalta että nyt jatkossa sitten laskurin kanssa lasketaan onko se asiakas työtön joka tulee sinne ruokailemaan vai maksava asiakas

kysyisinkin miten tämä sijoittuu tähän investointiohjelmaan ja kehitetäänhän sitä edelleen

lisäksi yritysmaailman rahoittajilla on helposti myös omat toiveensa tutkimustoiminnalle ja lopputulokset jäävät usein yrityssalaisuuden piiriin

lapin yliopiston pitkäaikainen rehtori esko riepula ennusti vastikään yliopistokapinaa ensi vuosikymmenen puolivälissä kun hallinnon tulokset alkavat näkyä julkisuudessa

hänen mukaansa opetus ja tutkimushenkilökunnan palvelussuhteiden muuttaminen virkasuhteisista työsuhteisiksi johtaa palvelussuhteiden ehtojen ja rajojen etsimiseen tavalla joka on ollut yliopistoissa ennentuntematonta

kapina nousee myös siitä kun tämä epälegitiimi järjestelmä alkaa ensi vuosikymmenellä ajaa valtion hiipuvan rahoitusvastuun paikkaajaksi maksuja asiakkailleen eli opiskelijoille

tähän suuntaan raivataan jo tietä lakiesitykseen sisältyvällä mahdollisuudella kerätä lukukausimaksuja eu ja eta maiden ulkopuolisilta henkilöiltä

kritiikin paikka on myös se että lain ja ajan myötä yliopistoa johtaa pieni piiri ja vaaleilla ei väkeä tarvitse enää vaivata

näihin eskon teeseihin on helppo yhtyä ja vain tulevaisuus tulee näyttämään käyvätkö ennustukset toteen

prosessien nopeuttaminen on sinänsä kannatettava tavoite ja tässäkin hallituksen esityksessä oli semmoisia esityksiä joihin voi yhtyä muun muassa tämä kokoonpanojen kaventaminen kolmesta kahteen tuomaria ja näin poispäin mikä minusta vie oikeaan suuntaan

mutta sitten on kyllä selkeästi nähtävissä että osa näistä uudistuksista vie päinvastaiseen suuntaan eli prosessit todennäköisesti tulevat pitenemään ja tämän vuoksi olemme jättäneet tämän vastalauseen

kummalliseksi tässä asiassa tekee se että kun tämä on kuukausia kestävä prosessi niin juuri kaikkein herkimmässä vaiheessa tätä valitusaikaa lyhennetään viikolla puolellatoista

näen ettei ole vaan kyllä tässä ongelmia kohdataan siinä että valituksen tekeminen ei lähtökohtaisesti ole yksinkertaista

ja miksi sanon että tämä johtaa päinvastaiseen suuntaan niin siksi että tämä valitusajan lyhentäminen voi myös johtaa hätäisesti ja puutteellisesti tehtyjen valitusten osuuden lisääntymiseen mikä vastaavasti lisäisi viivytyksiä prosessin myöhemmissä vaiheissa

ja sitten tämän säilöönoton osalta olisin toivonut että tässä olisi säilynyt tämä vanha käytäntö että se olisi otettu parin viikon välein tuomioistuimen toimesta esille eikä niin kuin tässä esityksessä nyt esitetään eli että tämä asia jää sen säilöönotetun aktiivisuuden varaan

edellinen edustaja lopetti muistelmia sitaattiin ja samoin itse aloitan sillä

on kuitenkin kyse melko rajoittavasta toimenpiteestä kun vapaus on rajoitettuna

hallitus päätti sosiaali ja terveydenhuoltomaksujen nostamisesta

näin olivat asiat silloin kun pankkikriisi ja eurokriisi olivat vasta tulevaisuuden pahaa unta ja suomen julkisen talouden ylijäämä euromaiden korkeimpia

suomella meni hyvin

työssä käyvien määrä kasvoi kuten myös verotulot

näitä jälkiä on nyt korjailtu sdpn vahvalla myötävaikutuksella tällä hallituskaudella joten välikysymykseen sinällään on erittäin tärkeä aihe ja jäljet johtavat vääjäämättä niihin kahdeksaan vuoteen kun keskusta piteli pääministerin salkkua tässä maassa

millaista on miettiä onko varaa bussilippuun jotta pääsisi töihin

entä kun vanhukselta loppuvat rahat ja asuminen turvallisessa palvelutalossa päättyy sen vuoksi

tuloerojen kasvun hillitseminen ja pyrkimys ja halu pitää jokainen ihminen täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä on eettisen puolen lisäksi myös avain yhteiskunnalliseen vakauteen

sairaus työpaikan menetys läheisen kuolema tai kaikki nämä yhdessä aiheuttavat vakavan kriisin josta osa ei pääse jaloilleen

yhteiskunnan tukiverkkojen on tuolloin oltava riittävän vahvat

pienituloisten toimeentulosta olemme kaikki huolissamme

välikysymyksessä kuitenkin väitetään ettei hallitus ole toiminut pienituloisuuden ja eriarvoistumisen vähentämiseksi

tästä olen eri mieltä

se onko tehty tarpeeksi on suhteellinen kysymys

vakava taloudellinen tilanne huomioon ottaen hallitus on tehnyt paljon jotta pienituloisten asema ei heikkenisi entisestään ja merkittäviä tuloksiakin on saavutettu

tilastoista sen voi lukea

tämä on merkittävä tieto joka kertoo että hallituksen politiikka tuloerojen kaventamisessa on ollut onnistunutta mutta se ei tarkoita sitä ettei työtä olisi vielä tehtävänä

uskon että tämä työ jatkuu

joku muisteli kuinka on pororaidoilla kulkenut tuonne pallakselle

se on sitä kun muoniossa on jo keskellä kylää lumi sulanut mutta kun hyppää auton rattiin ja kuulaana aamuyönä ajaa pallaksen hotellille ja lähtee sieltä kapuamaan kohti taivaskeroa on pieni pakkanen ollut yöllä ja hanki kantaa ja maihareitten alla riite vain rätisee

nyt käsiteltävänä olevan esityksen tavoitteena on lisätä opettajien ja rehtorien toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen ja muuttaa keinovalikoimaa kasvatuksellisempaan tehokkaampaan ja ennalta ehkäisevämpään suuntaan

tavoitteena on koulurauhan edistäminen ja koulurauhapaketti on askel hyvään suuntaan

ja kun tuonne taivaskeron päälle kulkee niin siellä on niin huima ja huikaiseva näkymä että siinä henki salpautuu

lain hyväksymisen myötä työrauhan edistämiseen perusopetuksen puolella pyritään kasvatuskeskustelulla joka olisi ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käyttäytymiseen

sukset ovat tietenkin matkassa ja kun sen yhden laskun laskee niin se on paras kokemus siinä ei hissejä tarvita niin kuin täällä on kuullut että näistä hisseistä olisi kiinni tämä pallaksen kehittäminen

arvoisa herra puhemies

kasvatuskeskustelun tavoitteena on varhainen puuttuminen häiriökäyttäytymiseen sekä kasvatuksellisten keinojen käyttäminen oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi

tilanne kääntyi kuitenkin päälaelleen lohikalastuksen rannikkopyynnin aloittamisen varhentamista koskevan määräaikaisen asetuksen myötä

euroopan unionin komissio on vajaa vuosi sitten viitoittanut pohjoisen ulottuvuuden osalta että se on valmis käyttämään yhteisöveroja pohjoisen ulottuvuuden hankkeisiin ja myös käynnistämään uusia kumppanuuksia ja hankkeita

näin mahdollistetaan kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten teettäminen

meillähän on meneillään ympäristökumppanuus ja sosiaali ja terveyskumppanuus mutta tuoreimpina ovat sitten tulollaan liikenne ja logistiikkakumppanuus sekä kulttuurikumppanuus

eli tämä hotellihanke mikä tähän on sen rakentamisen alle ei jää yhtään koskematonta luontoa se on selvä asia

sillä ihmettelen vähän salolaisen puheita tästä että tämän luonne muuttuisi totaalisesti

käsillä oleva hallituksen esitys nivoutuu suoraan tähän komission linjaukseen sillä liikenne ja logistiikkapuolella on jo pidemmän aikaa ollut vireillä pohjoisen ulottuvuuden kumppanuus

kun sinne pikkuisen matkaa pitkospuita pitkin menee tunturin rinnettä niin äkkiä se hotelli häipyy selän taakse ja voi nauttia tästä koskemattomasta luonnosta

tavoite jonka mukaan rysät saataisiin laittaa pyyntiin vasta sen jälkeen kun puolet emokalaparvesta on ohittanut merisuun jäi hurskaaksi toiveeksi

mutta sitten kun tulee takaisin niin kyllä sitä haluaa mennä kuivattelemaan vaatteita ja käymään vessassa

haluan painottaa erityisesti ennaltaehkäisyä ja sitä että häiritsevästi käyttäytyvä lapsi tai nuori tarvitsee ensi sijassa apua ja tukea ei rangaistuksia tai koulusta erottamista

ministerikin mainitsi nämä lapsiperheitten tarvitsemat palvelut ja edelleen korostan niitä eli kyllä palveluiden täytyy vastata nykyaikaa

suomen infran kehittämis ja korjaustarpeet erityisesti pohjoisessa suomessa ovat laajasti tiedossa ja kuten parhaillaan käsittelyssä oleva valtion budjetti ensi vuodelle osoittaa on määrärahoista jatkuva puute

eun pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuden ohjelman laajentuminen liikenteen ja logistiikan puolelle laajentaa samalla meidän kotimaistenkin hankkeidemme rahoitusmahdollisuuksia

ovi auki ja ulos tyyppinen ratkaisu ei palvele edes nuorta itseään jos hänelle ei samaan aikaan ole tarjota apua ongelmien ratkaisemiseksi ja erilaista tukea häiriköinnin taustalla kun on lähes aina pahaa oloa ja terveydellisiä ongelmia

esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeiden osalta on jo voitu havaita että ne ovat jopa kymmenkertaistaneet toimintarahoja kumppanuuden myötä

minusta myös tässä matkailun kehittämisessä nämä puistot ovat niin laajoja alueita että jokin rajoiltaan määrätty osa tulisi osoittaa esimerkiksi motorisoituun retkeilyyn tämmöinen reitti jota voi esimerkiksi kehitysvammaiset ja erityislapset käyttää ja erityisryhmät ylipäänsä

nyt näyttää kuitenkin siltä että tämä yksi parempi lohivuosi koitui lohen kohtaloksi liiallisena ylioptimistisuutena tehtäessä asiaa koskevia ratkaisuja

sen sijaan lukioon esityksessä esitetään kolmen päivän opetuksen epäämisoikeutta

arktisten alueiden parlamentaarikkojen kokous linjasi syyskuussa brysselissä muun muassa että eun pohjoisen ulottuvuuden politiikan on huomioitava myös pohjoisimmat eli arktiset alueet logistiikka ja liikennekumppanuudessa

ilmastonmuutos ja sen seurauksena jään sulaminen avaavat uusia väyliä merenkäyntiin ja tämän myötä uusien pohjoisten merireittien kehittäminen vaatii investointeja sekä myös satamia ja rautatieyhteyksiä ja parempia teitä sillä pohjoisen alueiden liikennetarpeet näyttävät vilkastuvan nopeasti

myönteistä kuitenkin on että jokeen kudulle nousevien lohien määrä ei ole enää pelkästään arvailujen varassa vaan kalojen liikkeitä pystytään aikaisempaa varmemmin seuraamaan kattilakosken niskalle ja tornion kaupungin luo asennettujen mittauslaitteiden avulla

kouluissa ongelmat on ratkaistava muullakin tavoin kuin kurilla

yksi keino on nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen

kuten on kuultu on jerismajat harrinivat muoniossa olos ja levin ja ylläksen alue mutta kyllä minä huomioisin kuitenkin sen että tämä matkailurakentaminen kansallispuistossa ja sen ulkopuolelle eivät ole toisilleen vaihtoehtoisia ratkaisuja

myös heinäkuussa ounasjoessa aloitettu telelohihanke antaa toivoa ounasjoen palauttamisesta lohijoeksi

pohjoisten alueiden logistiikkakysymyksissä tarvitaan läheistä yhteistyötä venäjän norjan ja suomen välillä

ounasjoessa oli aikoinaan luonnonvarainen lohikanta joka kuitenkin kuoli sukupuuttoon vesivoimarakentamisen seurauksena

suomen tulee tässä toimia erityisen aktiivisesti sillä suomalaisilla yrityksillä on monipuolista osaamista esimerkiksi rakentamisen palveluiden ja offshore teknologian alueilla

uuden lain myötä opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta muun muassa järjestämällä mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja esimerkiksi kiusaamista ehkäisevän suunnitelman sekä koulun tai oppilaitosten järjestyssäännön valmisteluun

siitä riippumatta sallimmeko me nyt tämän majoituskapasiteetin lisäyksen kansallispuiston sisälle vai emme voidaan matkailupalvelutarjontaa kehittää myös puiston ulkopuolella

hankkeessa nousulohet ylisiirrettiin kemijoen vesivoimalaitosten ohi ounasjokeen ja radiolähettimet paljastavat alkavatko lohet viihtyä uudessa ympäristössään vai lähtevätkö ne takaisin kohti merta

niihin on saatavissa yhteisörahoitusta eun eri politiikkaohjelmilta euroopan investointipankin ja muiden investointitahojen rahoitusta sekä myös yksityisen sektorin rahoitusta aivan eri mittakaavassa kuin pelkän kansallisen tason hankkeisiin

se mistä on iso huoli on tämä että valtio kurittaa koko ajan metsähallituksen luontopalveluita eikä nykymenolla eikä määrärahoilla ole ikinä mahdollista entisöidä kansallispuiston aluetta olemassa olevilta kulumisvaurioilta eli lakiesityksen perusteluiden lupaama rahoitus siihen auttaa kyllä oleellisen paljon

eriarvoisuus ja syrjäytyminen lisääntyivät nuorten vaikea työttömyystilanne vain kärjistyi tuloerot kasvoivat valtio velkaantui ja keskinäinen luottamus haurastui

lohenpyynnillä väylän varresta on mittava aluetaloudellinen merkitys

hallituksen esitys pohjoisen ulottuvuuden liikenne ja logistiikkakumppanuuden sihteeristön perustamisesta suomeen on hyvä ja kannatettava sillä jotta saamme suomellekin pohjoisen ulottuvuuden politiikkaohjelmien kautta edun on sillä oltava rakenteet sisältö ja selvä työrukkanen

merkille pantavaa on että näin taloudellisesti vaikeana taantuman aikana hallitus satsaa rahaa siihen että kuraattoreiden ja psykologien virkoja saadaan lisää

voi todeta että vain valtiontalous joka on kunnossa mahdollistaa hyvinvointivaltion kehittämisen ja tämän takia on nyt ryhdytty näihin julkisen talouden vakauttamistalkoisiin

enemmän kuin tämä hotellihanke minusta tämän kansallispuiston laajan ja monipuolisen virkistyskäytön uhkana on tällä hetkellä puistosta vastaavan metsähallituksen luontopalvelujen rahapula ja tuottavuusohjelman vaikutukset

elinkeinoelämän kannalta on erityisen tärkeä asia että tämä kiertolenkki nyt poistuu

sitten olisin kysynyt ollilan työryhmän työstä

hän on jättänyt uuden esityksen kilometriverosta joka korvaisi auto ja ajoneuvoveron ja luin että tämä on tarkoitettu koskemaan myös suomessa ajavia ulkomaalaisia henkilöautoilijoita

on hieno asia että lain myötä oppilaille ja opiskelijoille tulee oikeus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta

pelkona onkin että samalla ajetaan alas näitä nykyisen kaltaisia retkeilyn palvelurakenteita ja ylä lapin pitkien etäisyyksien vuoksi kansallispuistojen kunnossapito ja kunnostus on aikaa ja rahaa vaativaa työtä

keskustelu

tutkijoiden arvioiden mukaan lohen merikalastuksen täydellinenkään lopettaminen ei riittäisi kasvattamaan tornionjokeen ja simojokeen nousevien kutulohien määrää tasolle joka turvaisi edes nykyisen kaltaisen poikastuotannon ja ilman mahdollisuutta lisääntymiseen luonnonlohen tulevaisuus näyttää kovin huonolta

käyty keskustelu alkoi käsitellä päiväystyksen kolmastoista sija kuin myös jousto jota soitettaisiin talousvaliokuntaa keskustelua keskustelun päättynyt painostustaan ehdotus hyväksytään naisia

perusturvan varassa olevien ja pieniä ansiotuloja saavien verotusta kevennetään parantamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä

esityksessä myös koulun opettajien ja vanhempien rooli korostuu jatkossa mikä on hyvä asia

en lähde keskustelua vain keskellä päivää edistyksen neljästoista asian niin ikään kuin myös jaosto ehdottaa talousvaliokunta lähetettäväksi tästä keskustelua keskustelu ärtynyt kuin sen ostoehdotus hyväksytään siis

kyllä tässä on vähän pelkona se rahastus sitten että ei aleta periä euroa joka halosta mitä sinne tulistelupaikkojen viereen viedään

luonnonlohen nousun turvaaminen olisi aluepolitiikkaa parhaimmillaan turvaten jokivarsien yrittäjille ja asukkaille tienestimahdollisuuden kesämatkailun piristymisen myötä